tästä olen ed

minusta tässä on kysymys siitä että jo muutoinkin vaikeuksissa oleva maaseutu ja maatalous selviävät kovassa eu puristuksessakin

tehy ei edellisellä kierroksella onneksi kuunnellut maltin saarnaajia vaan vei läpi kunnollisen palkankorotuksen joka hoitopuolelle oli ehdottoman välttämätön jotta sinne saadaan jatkossa työvoimaa

arvoisa puhemies

mutta eihän se tietenkään niin voi mennä että nyt kun tehy asia on hoidettu vähän paremmalle mallille niin jhln porukoille yhtä lailla pienipalkkaisille kunta alan työntekijöille sanotaan että nyt on sitten teillä nollalinjaa

minä olin kuulevinani siitä sellaisen kauhistelevan sävyn kun hän kävi läpi sitä miten paljon meillä tulee olemaan ikääntyneitä ihmisiä jo lähimmässä tulevaisuudessa

satonen kantaa huolta kaikista kuntien työntekijöistä sillä siellä tulee uupelo ihmisistä kaikilla sektoreilla jatkossa jos palkkoja pidetään surkeina

sitä paitsi kysymys on ostovoimasta

se on suomalaisen terveydenhoidon suursavutus ei se mikään kauhistelun asia ole ja pitäisi olla ylpeä siitä että me olemme päässeet tähän

kaikkia pienipalkkaisia pitää tukea

mutta tässä on nyt sellaista tunnelmaa että voi voi kun niitä on paljon ikääntyviä ihmisiä vaikka kaikki olemme sellaisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lasten osalta on saatu aikaiseksi lain tuoma subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja nimenomaan laadukkaaseen sellaiseen

miksi tämä ero

näin siinä kävi

ensimmäinen ongelma on tämä rajajokikomission vallan menetys

tultiin näet tilanteeseen niin kuin muistetaan jolloin naisten työssäkäynti muodostui välttämättömyydeksi ja oli järjestettävä kattava päivähoitojärjestelmä

toisaalta sitten lohenpyynnin osalta

kun lohi ui sieltä ruotsin puolelta sinne jokeen siinä suulla niin siellähän kalastus aikaistuu ja lisääntyy ja vain joessa oleva lohi ja kutupaikalle pääsevä lohi voi lisätä kantaa jatkaa sitä ja vahvistaa näin lohikantaa yleensä

tuossa tuli viestejä että ruotsin puolella siellä jokivarressa on nyt jo ruvettu myymään lohta kun siikaa on pyydetty mutta lohta on sattunut tulemaan

vanhusten osalta ei tätä talouden tuomaa hoidon tarvetta sillä tavoin ole

katsotaan ainakin joillakin tahoilla että he ovat työnsä tehneet ja nyt ei ole enää sellaista tarvetta tähän panostukseen kuin on lasten ja nuorten osalta ja yleensä työvoimassa olevien osalta

kyllä kunnissa on niin erilaista taloudellista kantokykyä siellä on erilaista ajattelua siellä on erilaisia painotuksia että jos ei ole selviä lain määräyksiä niin ei tämä tästä kummene

totta kai kun kunnat pannaan sekä hoitamaan hyvin laitoshoitoa että myöskin lisäämään resursseja kotipalveluihin joihin myöskin pitää nämä kriteerit saada niin maksaahan se

vasemmisto ja keskusta ovat siihen valmiita jotta palvelut saadaan edes jotenkuten hoidettua kun valtionapuja ei ole tulossa riittävästi lisää ja kun verotulot ovat notkahtaneet mutta kokoomus jurraa vastaan lähtee siitä että mieluummin leikataan nyt jo riittämättömiä palveluja

kyllä se on veronmaksua lopulta jos meinataan hyvät palvelut järjestää ja silloin pitää kuntatasonkin ottaa siitä oikea vastuu eikä pyöritellä asiaa niin että jos ei valtio anna niin emme mekään anna

täällä suomen puolella siellä torniojoki varressa erittäin suuria toiveita asetetaan kalaturismiin ja ruotsissa en ole vastaavaa pyrkimystä yhtä vahvana nähnyt

me toivomme me näemme mahdollisuutena ja isona visiona sen että se lohi tulee isossa mitassa sinne jokeen jolloin kalaturismi on se kesän mahdollisuus koko lapinkin matkailulle

tässä on nyt minusta menty liian pitkälle ruotsin myötäilyssä tämä on minun käsitykseni ruotsin pyrkimysten myötäilyssä tämän sopimuksen neuvotteluvaiheessa

eli kyllä isot saavat tehdä niin kuin tekevät kun ovat päätöksen omalta kannaltaan onnistuneesti läpi vieneet mutta sitten kansan osalta se tilanne on usein aivan toinen

eli oikeudenmukaisuus on se mikä puuttuu usein näistä erilaisista päätöksistä ja se sitten tietenkin ihmisiä risoo ja rassaa

ja niinhän se on myös tuolla itämerellä jota pitää ilman muuta varjella mutta kyllä ne laivat sinne vaan saavat jätevettä edelleen laittaa sen kun vaan laskevat

minä en missään tapauksessa lähde siitä että ei pidä pyrkiä siihen että jätevedet puhdistetaan olipa kyseessä sitten iso tai pieni toimija

mutta se mikä ei saa puuttua ja mikä tästä jätevesiasetuksen läpiviemishankkeesta on puuttunut on sosiaalinen mielenlaatu

ei siinä minkäänlaista yritystäkään ole ollut tosiasiassa auttaa niitä kaikkein pienituloisimpia ihmisiä selviytymään näistä vaatimuksista

vaatimuksia pitää varmasti kohtuullistaa ja kyllähän täällä sellainen ilmapiiri nyt on että näin tulee tapahtumaan

mutta vaikka näinkin tehdään niin ei se sitten ole sille kaikkein pienituloisimmalle ihmiselle siellä maaseudulla mikään yksinkertainen asia hoitaa niitä kohtuullistettujakaan vaatimuksia jollei valtio tule apuun ja kunnat ehkä toisena toimijana

niitä on tälle vuodelle tasan miljoona euroa

tämä minua kaihertaa kaikkein eniten ettei välitetä siitä miten ne maaseudun pienituloiset ihmiset selviävät näistä vaatimuksista

ylipäätäänkin minua askarruttaa erittäin kovasti se kysymys miksi maaseudun ihmisten pitää aina itse hoitaa semmoisia asioita jotka taajamissa asuville tulevat paljon helpommin ja jopa itsestäänkuuluvasti

kyllähän se viemäri on vedetty sinne taajamiin itsestäänselvästi mutta miksi maaseudulle ei sitä viemäriäkään nyt vedetä tätä nykyistä tahtia edes jatkossa

ja kuitenkin varmasti kaikki sosiaaliset tulovertailut osoittavat että siellä se suomen pienituloisin kansa varmasti kaikkinensa asuu

arvoisa puhemies

se on meille edelleen tärkeä elinkeino ja se on osa lapin imagoa aivan ilman muuta

me olimme lapin kansanedustajat paliskuntain yhdistyksen vieraina ja siellä on eräissä itärajan paliskunnissa tilanne se etteivät vaan lopu karjat tällä petovahinkojen määrällä kokonaan

meidän pitää monimuotoisuus turvata mutta jos petojen määrä keskittyy esimerkiksi joihinkin paliskuntiin ja siellä tulee hirveitä vahinkoja se on katastrofaalista sille alueelle

tämä on se ongelmallinen kysymys

sen vuoksi petopolitiikkaan pitää tulla semmoinen läheisyysperiaate jos sitä petojen osalta voi olla ei se kovin läheistä varmaankaan voi olla noin sananmukaisesti

ne viipyilevät toivottomastikin joskus

poromiehet sanovat että se on iso työmaa todentaa että heille on tullut vahinkoja se vie paljon työaikaa ja sitä ei riittävästi ja joskus ei ollenkaan korvata ja siihen kyllä pitäisi tulla joku ratkaisu

lyhyesti että kyllähän tämä kotiruokinta on nyt aika yleistä että tässä on myöskin aika muuttunut ed

onkohan se liian korkea

arvoisa puhemies

kanadalainen kirjailija tutkija naomi klein käy vuosi sitten ilmestyneessä uudessa kirjassaan tuhokapitalismin nousu läpi sitä miten erilaiset heikennykset työntekijöiden ja muiden pienituloisten toimeentuloon on eri puolilla maailmaa käyty läpi

näin toimii myöskin vanhasen porvarihallitus

kyllä se käyttää selvästi tätä talouskriisiä hyväkseen ajaessaan läpi sille mieluisia niin sanottuja rakenteellisia ratkaisuja

poistaessaan työnantajan kelamaksun se tulee toteuttaneeksi ratkaisun joka on ollut vuosikymmeniä työnantajien vaatimuksena

seurauksena on miljardin euron vuosittainen aukko perusturvassa perustur van rahoituksessa mikä tulee olemaan jatkossa hyvin vahva perustelu sille miksi perusetuuksia ei voida korottaa

kysehän on siitä että vaikka kerätäänkin se nyt menetetty miljardi niitä lisärahoja ei sitten kuitenkaan olla hankkimassa perusturvaetuuksien parantamiseen

myös eläkeiän nosto on ollut pitkään tavoitteena

ei kerta kaikkiaan pystytä jatkamaan töissä ei jakseta ja kolmas syy on sitten vielä se että työnantajat sanovat erityisesti ikääntyneitä työntekijöitä irti ja näin varsinkin tällaisen laajan kriisin oloissa

etsitään vaihtoehtoa mutta jos vaihtoehtoa ei löydy niin sitten palataan tähän alkuperäiseen esitykseen

kyllä siis tämän logiikan mukaan mikä vanhasen paperissa on

todellisuus on paljon karumpi

siellä on kaksi isoa ratkaisua joita varmasti tullaan sitten käyttämään ja ne ovat ne että työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä vaikeutetaan ja eläkeputki suljetaan

mikä se väylä sitten tulee olemaan kun tämä eläkeputki tukitaan

kovuutta tässä on takana hirmuisen paljon ja kovuuttahan tänne tuotetaan muutenkin tähän kapitalistiseen maailmaan nyt

se on hyvä että turkiseläinten hyvinvoinnista on huolehdittava ja on tehtävä kaikki mahdollinen että kaikkien turkiseläinten hoito ja peräänkatsominen paranee

niin kauan kuin kysyntää on niin markkinatalous on sellainen että tuotetaan ne tietyt tuotteet ja tämä lakialoite hyvässä tarkoituksessa johtaisi siihen että turkiseläinten hyvinvoinnista huolehtiminen siirtyisi maihin joihin meillä ei ole minkään näköistä mahdollisuutta vaikuttaa

suomessa voidaan vaikuttaa ja pitää vaikuttaa että se hyvinvointi paranee ja siihen meillä on kyllä keinommekin jos niitä halutaan riittävästi käyttää

arvoisa puhemies

mikko kuopan tekemää ehdotusta hylkäämisestä